talousarvioaloitteet yksiviivakaksisataakaksikymmentäseitsemän kaksisataakaksikymmentäyhdeksän vihr neljäsataakaksikymmentäneljä neljäsataakaksikymmentäkuusi viiva lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

no niin sitten jatkamme keskustelua ja toistan sen huomautukseni että me käsittelemme siis hallituksen esitystä ilmastolaiksi

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan sosiaali ja terveysvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on kavala

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kolmas aasi voi myös nousta erotetaan siellä on tarkastusvaliokunta tarkastusvaliokuntaan

kiitoksia

tavoite on että ne jotka haluavat ääneen päästä tulevat siihen pääsemään mutta noin tunnin verran käymme tätä debattia

asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskustelua vartia esitellään päivät ja viidesosa puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan

peruskunto päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotusten toinen käsittely päätti asian

aloitamme ja ensimmäinen puhelu ryöstö huovi

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

kiitoksia ministeri räsänen

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

no niin olkaa hyvä ja istuutukaa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

on päättynyt

toiseen käsittelyyn esitellään päihderiskin kolmastoista sija

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy samassa käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt

toisen käsittely esitellään päiväys neljästoista osin nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiinsimmässä käsittelyssä

keskustelu on päättynyt

toiseen käsittelyyn ja ainoan käsittelyyn esitellään päivä

lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta menettelytapa hyväksyttäneen

keskustelu on päättynyt

eduskunta pysyä samassa käsittelyssä tekemänsä päätöksen lakialoitteisiin sisältyviä lakiehdotusten hylkäämiseksi vai tiedotusta toinen käsittely on pää kii

eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvä lausmaa ehdotti asiaa loppuun käsin

yleiskeskusteluun edustaja

yleiskeskustelu jatkuu ko edustaja yrttiaho houkutella punavuorta naisia kohtaan rehellisiä por poimiessa minullapa oli seuraava kohta mutta tämä ei suostunut ottamaan vastaan sitä se tekniikka joskus pettää todetaan että yleiskeskusteluun

pyritään yksityiskohtaisen käsitteen eduskunta hyväksyy lakiehdotukseen sisälly mietinnön mukaan sekä lakiehdotukseen silmänä käsite

yleiskeskusteluun edustaja mattila poissa edustaja

läänikeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdeksasosia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelu on päättynyt että asia lähetetään

lähetä keskustelua varten esitellään väyrys yhdeksäs osia voi myös neuvosto ehdottaa taas ymmärtää sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto

yleiskeskustelu ja asian käsittely keskeytetään

yleis

edustaja pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

yleiskeskusteluun päättynyt alle yrittää yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön nyt päätetään lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on

asian käsittely keskeytetään

pöydällepanoa varten esitellään päivän

hyväksytään samoin menetellään päiväjärjestyksen neljäkymmentäkuusi viiva viisikymmentä asioitten

sitten

päiväjärjestykseen viidenteen kymmenen ensimmäisiä osia

ei tuota lisäys päiväjärjestykseen listalta

nyt ensiksi tässä

asia jää siis pöydälle

keslan värikäs paluu kahdelle panosta on päättynyt

asia pannaan pöydälle yhdestoista kahdettatoista kaksituhattaneljätoista pidettäväänpäisyys

ja syy tai

esitellään päiväjärjestyksen viideskymmenestoinen asia

hyväksyttäneen hyväksytäänkö samoin menetellään paljon sen viiskymmentä kolme yv viisikymmentäneljä asioitten

eduskunnan seuraavat pääsystä torstaina yhdestoista kahdettatoista kaksituhattaneljätoista kello kuusitoista

edustaja vahasalo poissa

tarkoitus on että tämä ydinvoimaproblematiikka käsitellään huomenna kyselytunnilla koska meillä ei ole hallituksen kantaa tällä kertaa täällä eduskunnassa keskustelun taustaksi

asian käsittely keskeytetään

ryhmä sekä sitten esitellä päivystyksen kahdeksasosia käsittelyn pohjana valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäneljä nyt päätetään lakiehdotusten

ne yleiskeskustelu

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivystykset yhdeksän saa sen käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

edustaja tolppanen poissa

hetkinen oli joku ajatus mutta tuota

kiitoksia

se oli hyvin venytetty puoliminuuttinen

tähän ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päävärit yksi käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

myönnän vielä seuraavat tällä listalla olevat seitsemän vastauspuheenvuoroa ja sen jälkeen ministereille lyhyet loppupuheenvuorot elikkä edustajat pelkonen torniainen kivelä eloranta niikko kärnä ja skinnari

arvojärjestys on neljäs toista asiaa puissa ei tarvita rahaa ei käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

myös keskusteluun päätynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään parker seitsemäns asian käsittelyn maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

on päättynyt

vieraskynä huomautus pätee tämänkin edustalle puhevuoron osalta myös keskustelu on päättynyt

lähetekeskustelua varten esitellään pääviestiksi kuudestoista asian voi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

ensimmäisen käsittely esitellään vain kahdeksasosia käsittelyn maa ja metsätalousvaliokunnan mietintöön

viisi viisitoista vertalakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskustelu on mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

asian käsittely keskeytetään

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä